arvoisa puhemies

luoviin aloihin sisältyy merkittävää potentiaalia työllisyyden ja suomen koko kansantalouden kehittymisen näkökulmasta

vertailtaessa luovien alojen osuuksia eun eri jäsenvaltioiden työllisyydestä ja bktstä suomi sijoittuu kolmen parhaan joukkoon

kiitos puhemies

tämä potentiaali meidän tulisi kyetä ottamaan täysimääräisesti käyttöön kun pyrimme viemään suomen taloutta kohti uutta nousua

luovien alojen potentiaalin hyödyntäminen edellyttää toimivaa tekijänoikeuslainsäädäntöä koska luovan työn taloudellinen perusta nojaa vahvasti tekijänoikeuteen

mahdollistavan lainsäädännön kautta pystymme vaikuttamaan välillisesti luovien alojen kilpailukyvyn ja koko elinkeinotoiminnan kehittymiseen maassamme

yksi lakiehdotukseen sisältyvä teema on hallitusohjelmaankin kirjattu tekijänoikeuden siirtämisen ehtojen ja korvausten kohtuullistaminen

tekijä on sopimusneuvotteluissa usein tuotantoyhtiöön nähden heikossa asemassa mikä johtuu muun muassa siitä että yksittäisen tekijän on käytännössä vaikea poiketa tuottajatahojen valmiista sopimuspohjista

sopimusten kohtuullistaminen jälkeenpäin edellyttää nykyisin sitä että yksittäinen tekijä haastaa sopimuskumppaninsa esimerkiksi levy yhtiön oikeuteen

tämä on kuitenkin käytännössä lähes mahdotonta koska pienistä markkinoista johtuen taiteilijan riski ansaintamahdollisuuksien menetyksiin on suuri tämä on ongelma joka on todettu hallituksen esityksessäkin

voidaan kuitenkin aiheellisesti kysyä saadaanko hallituksen esityksen mukaisella muutoksella todellista parannusta sopimusehtojen kohtuullistamiseen

tämä muutos ei nähdäkseni tuo tarvittavia parannuksia tekijän neuvotteluasemaan

ehdotettu muutos ei edelleenkään mahdollista sopimukseen puuttumista jälkeenpäin ilman että riski tekijän ansaintamahdollisuuksien menetyksistä nousee liian korkealle

arvoisa puhemies

toivon että valiokuntatyöskentelyssä otetaan vakavasti harkintaan lain valmisteluvaiheessakin pohdittu sääntelyvaihtoehto jonka nojalla tekijänoikeuksien luovutusten kohtuullisista minimiehdoista voitaisiin neuvotella kollektiivisesti tuottajien ja tekijöitä edustavien järjestöjen välillä

tämä malli mahdollistaisi tekijälle tasavertaisemman neuvotteluaseman helpottaisi ennakollista kohtuullisuusarviointia ja takaisi tekijöiden oikeuksien riittävän turvan

valiokuntakäsittelyn yhteydessä tulisi myös arvioida olisiko tekijäjärjestöille asianmukaista antaa oikeus itsenäiseen kanneoikeuteen kun arvioidaan sopimuksen tai sopimustyypin kohtuullistamista

tekijäjärjestöjen kanneoikeudella laskettaisiin yksittäiselle tekijälle sopimuksen riitauttamisesta syntyvän ansionmenetysriskin mahdollisuutta merkittävästi ja turvattaisiin tekijälle paremmat edellytykset toimia markkinoilla myös jatkossa

toivon että tämä lakiesitys saa valiokunnassa ansaitsemansa perusteellisen käsittelyn ja että valiokunta tarttuu rohkeasti lakiehdotukseen mahdollisesti sisältyviin kehittämistarpeisiin

tekijänoikeuslainsäädännön merkitys suomen luovien alojen kehittymisen kannalta on erittäin keskeinen ja tämän lakiehdotuksen käsittelyssä kannattaakin kuulla alan asiantuntijoita ja toimijoita herkällä korvalla

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen ja liittyy myöskin tällaisiin perhetragedioihin joista viime aikoina olemme aivan liikaakin kuulleet

etenkin avioerotilanteissa riskit tilanteen kärjistymiseen tällaisten epätoivoisten tekojen asteelle ovat ilmeiset

olisi tietysti ollut oikeudenmukaista että rikkipitoisuuden yläraja olisi ollut koko euroopassa sama mutta tehtyä ei enää saa tekemättömäksi

lisäksi monet yritykset painottavat investointejaan suomen ulkopuolelle

millaisin suunnitelmin konkreettisista toimenpiteistä rikkidirektiivin aiheuttamien lisäkustannusten kompensoinnin ohella yritysten kilpailukykyä tullaan turvaamaan

vähemmälle huomiolle on jäänyt se tosiasia että pikavippien aiheuttaman velkaongelman vaikutukset ulottuvat laajemmalle

aivan äskettäin sain vetoomuksen eräältä iäkkäältä henkilöltä joka kertoi nuoren velkaantumisen kaatuneen pienellä eläkkeellä elävien vanhempien kontolle

tämä tulee helpottamaan paitsi velkaantuneiden nuorten myös satojen ehkä tuhansien heidän hätäänsä osallisiksi joutuneiden vähävaraisten vanhusten elämää

näkyvimpänä toimenpiteenä hallitus on lanseerannut nuorten yhteiskuntatakuun jonka tarkoitus on huolehtia siitä että jokaisella nuorella on työ harjoittelu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikka

nyt lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta uudistetaan sekä koulutuksen järjestämislupien kriteerit että rahoitusjärjestelmä samaan aikaan kun toteutetaan mittavia säästöjä

kysyn ministeriltä

arvoisa puhemies

järjestely jossa joillakin alueilla vain suurimmilla puolueilla on käytännössä mahdollisuus saada oma ehdokkaansa läpi ilman vaaliliittoa ei toteuta demokratian henkeä

kysynkin oikeusministeri henrikssonilta

millä perusteilla eilen sovitussa vaalipiiriuudistuksessa puututtiin pelkästään itä suomen vaalipiireihin ja jätettiin muut järjestelmän epäkohdat korjaamatta

jo ennen tätä keskustelua on kansalaisten ja elinkeinoelämän suunnalta ilmaistu vakava huoli siitä että julkisen talouden tasapainotustarpeiden takia elinkeinoelämän kannalta kriittisiä tiehankkeita saattaa jäädä vaille riittävää rahoitusta

kysyisin ministeriltä

eikö nyt olisi jo aika laajentaa elinkaari tai jälkirahoitustyyppisten välineiden käyttöä kansallisesti tärkeiden liikenneinfrahankkeiden rahoituksessa

on erittäin valitettavaa että tämä hyvä tavoite ei ole toteutunut

arvoisa puhemies

on huomattava että matemaattiset taidot ovat äärimmäisen tärkeitä meille erityisesti viennistä ja insinööritaidosta riippuvaiselle kansantaloudelle meidän vientiteollisuudellemme ja sille että taataan tulevia osaajia tälle alalle

yrittäjät joutuvat siis kilpailullisista syistä pitämään ovensa auki jokaisena viikonpäivänä vaikka se johtaisi siihen että yrittäjällä ei ole mahdollisuutta pitää yhtäkään vapaapäivää viikossa eikä sunnuntaiaukiolo itsessään olisi taloudellisesti kannattavaa

millä tavoin hallitus nyt toimii parantaakseen matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opetuksen tasoa jotta valmiudet sitten toisen asteen opintoihin olisivat riittävät

tämä ei ole oikea linja kun haluamme tukea ihmisten työssäjaksamista emmekä heikentää sitä ja kun haluamme pidentää työuria ja tukea pienyrittäjyyttä

arvoisa puhemies

lisään tähän vielä sen huomautuksen että kasitien kohdallahan me puhumme tärkeimmästä länsirannikon suuria vientisatamia yhdistävästä kuljetusväylästä ja satamien toiminnan järkiperäistäminen ja tehostaminen on vahvasti kytköksissä jo pahasti ruuhkautuneen kasitien perusparannukseen ja siksi tätä hanketta ei pidä nyt lähteä riisumaan tai viivästämään päinvastoin

esitys oli erinomainen ja se olisi toteutuessaan turvannut äänestäjien tasavertaisuuden eri osissa maata

suomessa on hyvin vähän puhuttu vaihtoehdosta jonka saksan hallituksen talousneuvonantajat ovat luonnostelleet euroalueen vakauttamiseksi

on ilmeistä ettei tämä nyt harkinnassa oleva vaalilain uudistus johda yhtä hyvään lopputulokseen

onko tätä ehdotusta analysoitu valtiovarainministeriössä ja mitä mieltä valtiovarainministeri on tällaisen ehdotuksen käyttökelpoisuudesta

koko meille elintärkeä meriklusteri on hahmotettava yhtenä kokonaisuutena

joudumme ikävä kyllä edelleen painimaan niiden ongelmien kimpussa jotka ovat seurausta eurojärjestelmän käynnistysvaiheessa ja sen jälkeen muun muassa rahamarkkinoilla ja euroalueen kriisimaissa tehdyistä virheistä

siksi jatkossa on muistettava pitää huolta myös laadukkaasta merenkulkijoiden koulutuksesta ja koulutetun työvoiman saatavuudesta väylien hoidosta jäänmurrosta merellä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisystä meriliikenteen valvonnasta ja myös meripelastuksesta ja öljyonnettomuuksien torjunnasta

viennistä ja päämarkkina alueemme euroopan taloudellisesta kehityksestä vahvasti riippuvaisena kansantaloutena meille on tärkeää että investoinnit euroopassa elpyvät ja sitä kautta myös vientimme lähtee vetämään

onnettomuuksien riskihän on erityisesti suomenlahdella lisääntynyt voimakkaasti kasvaneiden öljykuljetusten takia

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tästä syystä tärkeänä että suomi tukee aktiivisesti euroalueen vakauden ja luottamuksen vahvistumista

arvoisa puhemies

on valitettavaa että esimerkiksi vähärikkiseen polttoaineeseen siirtymisessä ei ajoissa eikä riittävässä määrin otettu näitä näkökulmia huomioon

euroopan rahoitusvakausväline ervv on ollut välttämätön työväline kriisimaiden auttamisessa ja vakauden palauttamisessa

valtionta kauksen voimassaoloajan pidentäminen on osa toimenpiteitä joilla torjutaan kriisimaiden talouden liiallista kiristymistä

eun komissio ekp ja imf valvovat tiukasti sitä että kriisimaat noudattavat niille sovittuja talouden sopeuttamisohjelmia

mutta yhtä paljon on kiinnitettävä huomiota siihen että talouden tasapainotustoimien vaikutukset ovat ennakoidun kaltaisia ja pitkällä tähtäimellä taloutta tervehdyttäviä

kun kriisimaan kansantalous supistuu ja työttömyysluvut ovat katastrofaalisen korkeat pyrkivät julkisen talouden tasapainotustoimet lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan väärään suuntaan eli entisestään supistamaan talouskasvua ja pahentamaan työttömyyttä

julkisten menojen rajut leikkaukset voivat aiheuttaa työttömyyden ohella muitakin pahoja vaikeuksia kansalaisille

vakauden ja talouskasvun mahdollistavat tarkistukset tukipakettien ehtoihin voivat edellä mainituista syistä olla tarpeen

nyt puheena oleva ervvn laina aikojen pidentäminen on korjaava toimenpide jolla varmistetaan ettei velanhoidon finanssipolitiikkaa kiristävä vaikutus tukahduta orastavaa talouskasvua pitkitä kriisimaiden kansalaisten ahdinkoa ja vaaranna maiden paluuta rahoitusmarkkinoille

arvoisa puhemies

edustaja kerola otti esille yritysten innovaatiotoiminnan ja sen tukemisen

on syytä muistaa että suomelle ei ole toistaiseksi tullut tappioita ervvn takauksista eikä myöskään edellisen hallituksen myöntämistä kahdenvälisistä lainoista

en oikein ymmärrä miten tämä uusi ammattikorkeakoululaki nyt tuota ammattikorkeakoulujen toimintaa olisi hankaloittamassa

ylen uutiset kertoi että ministeri vapaavuoren mukaan tietynkokoista suomalaisomistusta fennovoimasta ei voidakaan edellyttää ja että kaikkia eu ja eta alueen yrityksiä on kohdeltava samalla tavalla

ja kun hallitusohjelmassakin on kirjattu tavoite yksinkertaistaa innovaatiotukien jakoa ja yritystukien jakoa niin näen että tämä tarjoaa mahdollisuuden kanavoida näitä panostuksia entistä enemmän ammattikorkeakoulujen kautta mikä sitten tukee näiden oppilaitosten aluevaikuttavuutta ja yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa

mikäli olosuhteet muuttuvat voi suomen antamien takausten määrä tosin nousta mutta se voi myös pienentyä jos kriisimaat onnistuvat tasapainottamaan taloutensa ja saamaan markkinoilta lainaa kohtuullisella korolla

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa muistuttaa että euroalueen velkakriisin hoidossa on löydettävä oikea tasapaino toimenpiteiden talousvaikutusten ja niiden inhimillisten vaikutusten välillä

kysynkin

miten tämä uusi tulkinta vaikuttaa ministerin näkemyksen mukaan fennovoiman lupa asiaan ja oliko tämä tulkinta aivan uusi vai onko tästä ollut tietoa aikaisemmin

monelta taholta on ehdoteltu talouskurin löysäämistä jotta kriisimaissa pystytään turvaamaan kansalaisille välttämättömät hyvinvointipalvelut ja torjumaan massatyöttömyyden haitallisia vaikutuksia

ja onko mahdollista että jonkinlaisen välikäden kautta fennovoiman omistus ja määräysvalta voisivat siirtyä jopa jollekin eta alueen ulkopuoliselle taholle

on aivan oikein että talouden tervehtymiseen tähtäävissä toimissa huomioidaan myös niiden sosiaalinen ulottuvuus

mutta kaikesta huolimatta talouden tasapainottamiselle sovituista pelisäännöistä kiinni pitämiselle ja kilpailukyvystä huolehtimiselle ei pitkällä tähtäimellä ole mitään vaihtoehtoja ei meillä eikä muualla

arvoisa puhemies

eikö ole täysin mahdollista että suomalaista omistusta siirtyy myöhemmin ulkomaille ja merkittävää päätäntävaltaa siirtyy välikäsien kautta jopa eta alueen ulkopuoliselle taholle

mikä merkitys mielestänne on ylipäätään fennovoiman omistuksen kotimaisuusastevaatimuksella ja miten jatkossa voidaan turvata päätäntävallan säilyminen kotimaassa

edustaja jungner täällä totesi että tämä esitetty laskentakaava oli liian vaikea

no onhan se totta että se on hieman monimutkaisempi kuin tämä tuttu dhondtin kaava mutta sitäkään ei suurin osa äänestäjistä ymmärrä

kilpailukyky on monen eri tekijän summa

keskeisiä ovat esimerkiksi yleinen palkkataso yhteiskunnan infrastruktuuri yhteiskuntarauha työvoiman saatavuus energia ja kuljetuskustannukset koulutustaso ja niin edelleen

arvoisa puhemies

newtonin fysiikan kaavatkin olivat yksinkertaisia mutta ilman einsteinin hieman monimutkaisempia kaavoja ihminen ei olisi koskaan käynyt kuussa

valitettavasti meillä on takamatkaa moniin kilpailijoihimme nähden

jos emme kompensoi esimerkiksi syrjäistä sijaintiamme ja siitä johtuvia korkeita kuljetuskustannuksia sekä suhteellisen korkeita palkkakustannuksia muilla ylivoimatekijöillä meidän vientiteollisuutemme laihat vuodet jatkuvat ja talouden yleinen tasapainottuminen viivästyy

eun komission varapuheenjohtaja frans timmermans huomauttikin äskettäin että merkittävä määrä euroopan juutalaisia harkitsee tulevaisuuden turvallisuusuhkien vuoksi muuttoa pois euroopasta

kun palkkaverotus on samalla myös kevenemässä joudumme vakavasti pohtimaan miten tällä tiellä pystymme varmistamaan yhteiskunnan palveluiden ylläpitämiseen tarvittavat verotulot

miten suomen hallitus aikoo vahvistaa eussa niitä toimenpiteitä joilla puututaan tämän uuden antisemitismin ilmenemismuotoihin ja turvataan juutalaisten oikeus elää turvattuina euroopassa

samoin kertomuksessa todetaan että tilinpäätöskertomuksen vaikuttavuustietojen esittämisen ongelmat ovat pysyneet samoina kuin edellisinä vuosina

ei ole millään lailla tyydyttävää sekään että negatiivisen kehityksen tai huonosti toteutuneiden tavoitteiden osalta ei raportoida mitään

arvoisa puhemies

virasto toteaa vielä että yhteinen ongelma koko tilinpäätöskertomuksen raportoinnille on edelleen se että määrärahojen käyttöä tai määrää ei yhdistetä tavoitteiden saavuttamisesta raportointiin

puheet vihreästä kullasta eivät ole eilispäivää vaikka metsäteollisuutemme tällä hetkellä kamppaileekin rakennemuutoksen kourissa

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko huomioi erinomaisella tavalla niitä mahdollisuuksia joita hyödyntämällä voimme luoda tulevaisuuden hyvinvointia metsiemme avulla

ei riitä että mitataan on myös verrattava mitattua tavoitteisiin

tämä on takaisin kytketyn säädön perusta

tärkeää on myös vähentää energian tarvetta eli lisätä energiatehokkuutta mihin liittyy myös sähkön huippukulutuksen tasaaminen älykkäillä järjestelmillä

puuston määrä on lisääntynyt hyvän metsien hoidon ansiosta ja metsien käyttöä voitaisiin merkittävästi lisätäkin nykyisestä tekemättä kompromisseja kestävän kehityksen suhteen

tähän tarkastusviraston esille ottamaan puutteeseen on suhtauduttava erittäin vakavasti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi varsinkin niissä ministeriöissä joita asia